sitä kautta itse olen pitänyt tärkeänä että kuitenkin lähtökohta on ollut se että me tarjoamme erilaisia välineitä ja kun tuo joukko on laaja niin silloin se tuo sellaista valinnanvapautta siihen että myöskin kustannustaso pystytään näissä asioissa pitämään kunnossa

arvoisa puhemies

näyttää siltä että hallitusaitiossa enemmänkin pääministeri ja valtionvarainministeri ovat keskittyneet eivät vain siihen että keskustellaan linjakysymyksistä vielä hallituksen sisälläkin siellä meidän kaiken kansan nähtävillä vaan myös siihen että syytellään mielellään tätä puolta salia

arvoisa puhemies

hallituksen palveluseteliesitys laittaa yksittäiset asiakas potilaat vastuuseen tehtävistä jotka ovat perinteisesti olleet kunnilla

ensimmäinen syy on se että me tunnustamme että me joudumme juoksemaan paljon nopeammin kuin muut pysyäksemme paikallamme

minusta olisi hyvä että silloin kun esitetään kritiikkiä ja moitteita oltaisiin myös ottamassa vastaan täällä rakentavalla tavalla sitä palautetta

toinen kokonaisuus on haja asutusalueiden ja maaseudun tietoliikenneyhteyksien laajakaista kaikille hanke joka on hyvässä vauhdissa ja jatkuu edelleen

arvoisa puhemies

suomessa terveyserot ovat entisestään kasvaneet viimeisten vuosien aikana

tarkoitan tällä sitä että me voimme olla ylpeitä siitä että suomalainen tasa arvoinen koulujärjestelmä on tuonut meille koulutuksen laadun kautta sellaista osaamista josta me saamme nyt nauttia korkean elintason maana mutta samalla me olemme tarjonneet meidän lapsille ja nuorille mahtavan tavan sivistyä

voidaankin kysyä arvoisat kansanedustajat voiko kukaan teollisuusvakooja olla todellisuudessa niin huono että jäisi tämän lain nojalla kiinni

se ei kyllä minun logiikkaani sovi sillä en ymmärrä miksi te ette itse ole nyt katsoneet niitä virheitä joita te olette tässä koko tämän joulukuusikoristelun aikana tehneet

tältä osin ajattelin etten käy enää hirveästi muiden aikaa tuhlaamaan mutta sen totean että minä juuri yritin omassa puheenvuorossani sanoa että korkeakoulukentällä on tehty arvokasta työtä siinä millä tavalla rakenteita voitaisiin kehittää

tässä tapauksessa tässä laissa esitetään kuitenkin sitä että rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää siis rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää rakennustuotteen varmistamista rakennuspaikkakohtaisesti silloin kun valmistaja ei ole edellyttänyt millään tavalla minkäänlaisia rakennustuotteen ominaisuuksia siis pystynyt esittämään näistä ominaisuuksista minkäänlaista listausta tai sitten jos rakennusvalvontaviranomaisella on syytä kuitenkin epäillä että tuo tuote ei täyttäisi olennaisia teknisiä vaatimuksia

nimittäin suomessa pienituloiset työttömät ja vähemmän koulutetut sairastavat enemmän ja kuolevatkin nuorempina

kaksi suurinta virhettä

se on tarjonnut todella mahtavan tavan siinä että heikoimpien oppimistulosten lapset ovat meillä keskimäärin paljon parempia kuin samantasoiset lapset normaalisti muualla

nyt käyttöön ehdotettu palveluseteli saattaa johtaa entistäkin enemmän tilanteisiin joissa pienituloisempien mahdollisuudet käyttää yksityisiä palveluita palvelusetelin avulla ovat huonommat

miten siis käytännössä määritellään yrityksille koituva merkittävä haitta jota epäiltäessä voidaan lähteä tunnistetietojen penkomiseen lakiesitys kun tarjoaa yhteisötilaajille varsin laajat oikeudet toimia ja tarkkailla verkkoa kunhan lain edellyttämät ja vaatimat perusedellytykset täytetään

tätä normien purkamista ei voi tehdä sitä lasista seinää joka siinä välissä on ei voi suomen valtiossa purkaa ennen kuin kokoomus tulee järkiinsä

toisaalta olette luoneet moraalikadon ongelman koska tilanne nyt vaan on niin että emmehän me voi hyväksyä sitä etteivät pankit joudu tämän kriisin tuloksena millään tavalla vastuuseen ja te olette tahallaankin halunneet sitä teemaa kierrellä

toisaalta me voimme sanoa että meidän lahjakkaimmat lapset joilla on parhaimmat oppimistulokset ovat vähintään yhtä hyviä kuin ovat sellaisissa järjestelmissä opiskelevat lapset joita me pidämme ehkä enemmän eliittikoulujen lapsina

tämä on hyvä esimerkki siitä että koko tuo korkeakouluväen kanssa yhteistyössä tehty tiekartta tulevaisuuteen lähtee siitä että teetettiin maaliskuussa valtavan iso tutkimus jossa lähdettiin juuri siitä että tämäntyyppistä tiekarttaa haettaisiin jossa tehtäisiin järkevämmällä tavalla tätä tehostamistyötä

näettekö te näitä virheitä joita te olette tehneet mene nyt tähän yhteyteen puhe vuorot jotka äsken pyydettiin harry edustajille heinäluoma kollageenilla

mutta tässä ajassa me puhumme hyvin paljon myöskin rakennusvirheistä ja itse olen katsonut että eduskunnalla on vahva tahtotila siihen että me pystymme puuttumaan sellaisissa tapauksissa jotka ovat kuluttajan edun kannalta merkittäviä myöskin tällaisella rakennuspaikkakohtaisella hyväksymisellä tähän asiaan ja tämähän on tavallaan myöskin aika kevyt menettely

tämä tarkoittaa sitä että meidän parhaiten menestyvät lapset menestyvät yhtä hyvin tai jopa paremmin joissakin asioissa kuin keskimäärin muiden maiden lapset

myöskin on hyvä sanoa että viestintävirastohan tällä hetkellä on myöntänyt puolet tuosta tuesta ja vireillä olevien hakemusten määrä on myöskin sellainen että rahat tulevat kyllä kulutettua

lain nykyisen sanamuodon mukaan yhteisötilaajan tunnistamistietojen käsittelyoikeus on suhteellisen vapaata kun kysymys on käyttöä koskevien väärinkäytösten selvittämisestä

lopullinen määrittely kohtuullisuudesta jää kuitenkin kunnille jotka voivat tahdosta ja taloudellisesta tilanteesta riippuen asettaa tälle kohtuullisuudelle leveät kriteerit

ja sitten ne mistä otan vastaan kaiken siirtää

mutta kaikkiin hankkeisiin tietenkin sisältyy se riski että valtion tuki ei riitä siihen että kaikkia käynnistyneitä ja suunniteltuja hankkeita viedään eteenpäin ja myös ihmisten tulisi sitoutua siihen

tämä on mahdoton ajatus että me ajattelisimme että ihmiset kouluttautuvat alempaan korkeakoulututkintoon jota tämä niin sanottu ammattikorkeakoulututkinto on ulkomailla

tarkasti määriteltyjä ennakollisia tai jälkikäteisiä ehtoja tai edellytyksiä käsittelylle ei ole

lähtökohtaisesti siis voidaan jo todeta että pienituloiset jäävät palvelusetelijärjestelmän ulkopuolelle jo lainuudistuksen lähtökohtana kun on että omavastuuosuudet palvelusetelin tarjoamissa yksityisissä palveluissa olisivat korkeammat kuin julkisesti tuotetuissa palveluissa

suomessa se ei kuitenkaan ole suoraan verrannollinen siihen mitä sitten yliopistossa kun opintoja jatkaa voi saada vastineeksi

esityksen porsaanreikä piileekin nyt siinä että lakiesitys jättää liiaksi yhteisötilaajan oman arvion varaan minkälaisissa tilanteissa tunnistamistietojen penkomiseen on oikeutettua lähteä

meillä menee valtavasti työaikaa opetusta ja myöskin tutkimusaikaa hukkaan siinä että näitä rakenteita ei ole tämän osalta pystytty millään tavalla järkevöittämään

hyvä puhemies

myöskin uutena määrärahana esitetään innovaatiotukea eli median innovaatiotukea jota parhaillaan valmistellaan ja ollaan aivan loppumetreillä hakemassa sitä mallia jolla tuo lehdistön innovaatiotuki myönnetään

lakiesityksen valmistelussa ei ole valitettavasti kiinnitetty ollenkaan huomiota siihen kuka jatkossa valvoo lakiesityksessä kaikki oikeudet saavaa valvojaa

näin oikeistohallitus on siis tarkoituksellisesti säätämässä lakiuudistusta parempituloisille kansalaisille ja luomassa selkeää ohituskaistaa hyväosaisille terveydenhuollon jonojen ohittamiseen

sen takia minusta on aika erikoista että edustaja turunen ei sen vertaa viitsinyt selvittää perehtyä mistä tässä tiekartassa oli kysymys

aivan lopuksi haluan todeta että vastustan tätä palvelusetelin käyttöönottoa koska sen keskeiseksi lähtökohdaksi on selkeästi myös paljastumassa hyvinvointialan liike ja sijoitustoiminnan edistäminen

näin ollen tietosuojavaltuutetunkin todelliset mahdollisuudet valvoa uutta lainsäädäntöä tulevat olemaan erittäin rajalliset

koulutus kasautuu niin että olen joutunut opetusministerinä miettimään pitäisikö meidän kouluttaa itse asiassa äidit vai lapset vai molemmat siksi että me voimme tosiasiallisesti sanoa että mitä koulutetumpia vanhemmat ovat sitä keskimäärin parempia ovat koulutyön tulokset lapsilla

terveyden edistämisestä ja huolehtimisesta ei sovi eikä pidä tehdä mistään syystä ei edes porvarihallituksen aikana bisnestä

lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena

lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi

myös uusi viranomaistehtävä saa rahoituksen sillä virasto tulee toimimaan nyt eun viranomaiskäyttöön tarkoitetun korkean luotettavuuden eli sen prs paikannuspalvelun kansallisena vastuuviranomaisena

tällaiseen johtopäätökseen tuleminen on sydäntäsärkevää tilanteessa jossa me korostamme koulutuksellista tasa arvoa eli tilanteessa jossa me myönnämme että esimerkiksi yksistään helsingin alueella todelliset tulokset puhuvat rumaa kieltä puolestaan

me voimme ennustaa hyvin pitkälti nämä tulokset miten lapset menestyvät koulussa sillä kun me tiedämme onko äiti käynyt lukion vai ei

se on ikävää

tämä edustaja rundgrenin läpikäymä teksti jonka äsken vielä siteerasitte teidän ryhmäpuheenvuorostanne kiinnittää minusta ihan oivallisella tavalla huomiota siihen mistä koulutuspolitiikassa on kysymys eikä missään tapauksessa tämä rakennepaketti sulje pois tuota toimintalinjaa vaan pikemminkin tarjoaa siihen erinomaiset mahdollisuudet

lautamiehet ovat osallistuneet alioikeuksien lainkäyttöön vuosisatoja ja maallikkojen käyttö kuuluu länsimaisten valtioiden oikeuskäytäntöön

olen hirveän tyytyväinen siitä että tässä hallitusohjelmassa on kun katsotaan tätä sivumäärää aika kova panostus myös tekstitasolla siihen kaksi kolmasosaa sisältää sen ajatuksen toteuttamista että kasvua luodaan myöskin osaamisen kautta

minä haluan ihan lopuksi todeta että tänään on tullut uusi tutkimus joka tukee tätä eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan tutkimusta joka on erinomainen

minä tartun tuohon edustaja lipposen isoon viestiin siitä että nyt peruskoululle pitää antaa siivet sen takia niin kuin edustaja peltonen jo aikaisemmin totesi tuossa aikaisemmassa keskustelussa että osaaminen on ainoa valttikortti joka meillä on ja nyt se on käytettävä

ensinnäkin edustaja lipponen totesi että tässä on juuri oikeat panostukset

panostukset osaamiseen mutta myöskin ict puoleen

lisäksi on pöyristyttävä se käsitys että teidän mielestänne ei ollenkaan huolestuttavaa keillä todellisuudessa on valvontavastuu siitä että valvoja saa valvoa näitä tunnistetietoja

lautamiessäännösten tarkistus on kuitenkin joiltakin osin järkevää mutta lautamiesten määrän ja käytön vähentäminen näin radikaalisti kuin on esitetty ei ole selkeästi vieläkään perusteltua

ajatelkaa neljässä oppimistulokset paranivat neljässä koulussa paranivat ja kuudessa asenteet koulutyötä kohtaan olivat myönteisen positiivisia

lisäksi tuntuu aika erikoiselta se että te ette kyseenalaista sitä että poliisilla on nyt vähemmän toimintavaltuuksia näissä asioissa kuin joillakin yhteisötilaajilla jos oikein

ei korjata vain seiniä vaan tehdään näistä kouluista sekä terveitä että myöskin uudenlaisia oppimisympäristöjä innovatiivisia sellaisia samalla rahalla

mitä tämä kertoo meille

siksi tärkeä juttu on se että me viimeisenä pointtina otamme myöskin kopin siitä koulukulttuurin muutoksesta josta monet teistä puhuivat

toisaalta olen hyvin tyytyväinen että edustaja sipilä otti digitaalisuuden ja siitä tulevat tuottavuushyödyt huomioon ja koko yhteiskunnan digitalisoiminen ja palveluyhteiskunnan muuttaminen yhä digitaalisempaan suuntaan on yksi tapa luoda myöskin kasvua ja siihen tässä ohjelmassa on erittäin merkittäviä panostuksia

minut jo mennyttä myönnän seuraava vastaus kuivunut tähän yhteyttä esitti ministeri sen jälkeen edustajat kukkola kähkönen seurujärvi

sekä hidasta oppimista että nopeaa oppimista pitää olla molempia ja tämä on suuri valttikortti nyt kun me tämän oikein osaamme tehdä

hallitus on puhunut varhaiskasvatuksen uudistamisesta ja tämä uudistus ja kehittäminen on itse asiassa osoittautunutkin pelkäksi säästämiseksi

toisaalta edustaja grahn laasonen kiinnitti myös sivistykseen ja osaamiseen huomiota ja minun pitää kyllä omalta osaltani todeta että tällä paketilla kiinnitetään erityisesti huomiota siihen että näitä meidän kaikkein nuorimpia ei pitäisi nyt jättää

haluan sanoa sen että koulukulttuuria täytyy myöskin muuttaa siinä että meidän iso haasteemme tämänpäiväisen tämän toisen tutkimuksen nähden on se että on selvinnyt että ehkä näissä meidän oppimistulosten romahtamisissa ei ole kysymys siitä että meidän lapset olisivat nyt kerta kaikkiaan tyhmempiä kuin ennen ei meistä kukaan siihen usko vaan siitä että heidän osaamispotentiaaliaan ei pystytä hyödyntämään

näin se on

aivan lopuksi päätän puhemies siihen että totean että me olemme käynnistämässä isompaa hanketta siitä miten suomalaisesta peruskoulusta pidetään jatkossa huolta ja tulemme julkisuuteen hyvin pian sen suhteen mitä tämä tarkoittaa käytännössä niin kuin lupasin pisa tutkimuspäivänä että näin tullaan tekemään

on tähän mennessä saatu aikaan ei vain tätä päivähoitomaksujen korotusta vaan sen lisäksi on ryhmäkokoja suurennettu ja subjektiivisen päivähoito

on hyvä että subjektiivista päivähoito oikeutta rajattu

ja kun näitä nyt mietitään kuinka suurista saavutuksista on kysymys niin moni kyllä näkee nämä uudistuksen ja kehittämisen siemenet joista hallitus on puhut pikemminkin todella kovana säästöpolitiikkana

arvoisa puhemies

kansalaisten yhdenvertaisuuden vuoksi suullisissa menettelyissä on perusteltua laajentaa yhden tuomarin kokoonpanon päätösvaltaa sellaisiin rikoksiin joista rangaistusta seuraa enintään kahden vuoden verran

eli meidän pitää myöskin haastaa heidät eri tavalla innostumaan siitä

siinä ihan suoraan sanottiin että vasemmistopuolueet kunnissa tekisivät alijäämää tarkoituksella ja rahoittaisivat kuntapalveluja niin että ne otettaisiin aina syömävelaksi

viimeinen asia on se että meidän yhteiskuntamme asenteet eivät valitettavasti tue sitä että kouluissa on paras oppimisen paikka

ja sen takia on surumielistä täällä yhdessä ihmetellä mihin se varhaiskasvatuksen kehittämisen suuri innostus on tällä hallituskaudella kadonnut

arvoisa puhemies

sen sijaan valiokunnassa kuullut perustelut eivät riitä lautamiesten rajaamiseksi ulos tiettyjen listattujen rikostyyppien osalta tätä vakavammissa rikoksissa

meidän pitäisi myöskin haastaa lasten vanhemmat suhtautumaan positiivisella asenteella koulutyöhön ja kehittämään sitä ainoaa paikkaa jossa todelliset osaamiset kuitenkin loppuviimeksi rakennetaan

minä vilpittömästi uskon että kokoomus on ollut kehittämässä varhaiskasvatusta ja minä en ymmärrä miksi on annettu tälle kehittämishalulle näin pahasti periksi

ainakin omasta maakunnastani tiedän että me sosialidemokraatit teemme erityisen vastuullista politiikkaa

minulle se tuli yllätyksenä että keskusta olisi ollut valmis säästämään viime kaudella sotesta enemmän kuin tämä parlamentaarinen porukka antoi ymmärtää

ihan samalla tavalla voisi väittää yhtä karkealla yleistyksellä että pienet kunnat joissa keskusta on suurimpana aisankantajana pitäisivät keinotekoisesti yllä sellaisia rakenteita joita sitten rahoitetaan selkeällä verojen kerryttämisellä kuntalaisten rahapussista että kyllä tässä minusta tällaisia yleistyksiä ei pidä täällä

arvoisa puhemies

totta kai opitaan mutta kouluissa pitää oppia eniten ja haastavammin ja innostavammin kuin koskaan ennen jotta ne tulokset jatkossakin ovat hyviä

mitä tämä sitten merkitsee tilanteessa jossa asiantuntijoiden näkemykset erosivat yhden tuomarin toimintavaltuuksien laajentamisesta esitettyyn rikostyyppien luetteloon eikä yksimielisyyttä ollut siitä mitkä rikostyypit pitäisi todellisuudessa olla tässä luettelossa

pidän erittäin ongelmallisena myöskin sitä että nämä äsken mainitut uudistukset plus siihen päälle aamu ja iltapäivätoiminnan maksujen korotukset lapsilisän irrottaminen indeksistä sekä sosiaali ja terveydenhuollon maksujen korotukset yhdistettynä tulevat johtamaan siihen että lapsiperheillä on selkeästi käytettävissä vähemmän rahaa päivittäiseen elämiseen

näin ollen ilman lautamiehiä ei tulisi käsitellä virkamiehen väkivaltaista vastustamista törkeää varkautta törkeää kavallusta törkeää moottorikulkuneuvon käyttövarkautta törkeää kätkemisrikosta törkeää vahingontekoa törkeää petosta törkeää maksuvälinepetosta tai edellä mainittujen rikosten rangaistavaa yritystä

testin tilaaja papistolta jos salissa käyttää

sen sijaan me huomasimme että nythän ei enää puhutakaan muutamasta kymmenestä vaan sadoista uusista toimijoista jotka sillä millä kyvyllä he toimivat ja millä toimivallalla he tulevat tähän vaarantavat tämän integraation

hurjin juttu on se että tänä päivänä ei olekaan koulutuksellinen tasa arvo edes sitä mihin perheeseen sattuu syntymään

myöskään lautamiehiä ei saisi rajata pois riita asioiden käsittelystä kuten nyt esitetään

tämä perheen vaikutus näyttää nyt selkeästi isontuvan vaikka me olemme perinteisesti täällä sivistyspolitiikassa yrittäneet pitää huolta siitä että koulutuksellista tasa arvoa pikemminkin edistetään kuin vähennetään

miksi olemme tulleet tähän päivään ja näillä luvuilla nyt tähän keskusteluun niin minusta edustaja kääriäinen kertoi osan tästä historiallisesta kyljestä

oikeusturvan kannalta on merkityksellistä että esitys tarjoaa käräjäoikeudelle laajat mahdollisuudet harkita käräjäoikeuden kokoonpanoa jatkossa

yhden tuomarin kokoonpanoa tulisi käyttää vain sellaisissa tapauksissa joissa oikeusturvan kannalta ei tarvita lautamiesten tai kolmen virkamiehen kokoonpanoa

minusta ihan oikein ministeri on aikaisemmin linjannut että huolimatta siitä että näitä maksujen korotuksia on tehty ja näitä rajaamisia tehty ja ryhmäkokoja suurennettu kunnat voivat loppuviimeksi oman itsehallintonsa puitteissa päättää ovatko he tässä mukana

mutta valitettavasti olemme yhä tilanteessa jossa tosiasiallisesti joudumme kysymään onko se paljon vai vähän kun katsotaan tätä historiallista kaarta että meidän tilastokeskuksen luvut työssä käyvistä äideistä ovat tällä tasolla

asiantuntijat olivat kuitenkin valiokunnassa kovin montaa mieltä siitä mitä tämä käytännössä tulee tarkoittamaan